kiitos siitä että te olette toiminut suhteellisen loogisella tavalla mutta on pakko sanoa arvoisa puhemies että peruspalveluministeri jolle kuuluu se keskeinen uudistamistyö on jopa saman päivän aikana muuttanut mielipidettään ja ollaan tilanteessa missä tämä karttaharjoitus ja sen tulevaisuus kun ne yhteen liittää näitten puheitten kanssa ei muuta näytä kuin sen että tämä pitää saada nurin ja aloittaa uudelta pohjalta

mutta perusasia

arvoisa herra puhemies

aivan aluksi herra puhemies haluan kiitoksen sanan sanoa siitä että budjetissa on monta asiaa joissa ihmisten elämäntilannetta parannetaan parannetaan turvaa jonka varassa niille ihmisille joitten oma elämäntilanne ei esimerkiksi työn kautta sitä turvaa mahdollista se mahdollistuu sosiaaliturvan kautta

erityisen tärkeänä pidän sitä budjettiesityksen täydennystä joka nyt budjetin muodossa hyväksytään sitä euromäärää joka tuli sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan määrärahoihin

me olimme tässä maassa reilut kaksi vuotta sitten tilanteessa jossa kelan etuuksista valitettaessa päätöstä joutui odottamaan puolitoista vuotta

on tehty lakiesitysmuutoksia ja viety asioita eteenpäin niin että tuo valitusaika on saatu lyhenemään

tavoitteena on puoli vuotta joka sekin on pitkä aika sille ihmiselle jonka leivästä on kysymys jolla eurot ovat saamatta sen vuoksi että on jouduttu valittamaan asiasta

se kuntoutusmääräraha toivon mukaan takaa sen että veteraanit saavat tuon vuosittaisen kuntoutuksensa mikä on eduskunnan yhteinen tahto

ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat työttömät joitten päiväraha on nolla tarkkoja kun ollaan työmarkkinatuki on nolla euroa eivät saa mitään

toinen asia ja periaatteellisesti iso kysymys on se että pienimpien vanhempain ja sairauspäivärahojen tasoa ei nosteta tilanteessa jossa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ollaan käyttämässä toistasataa miljoonaa

hallitusohjelmassa kirjoitetaan kaste hankkeesta

painopisteinä muun muassa syrjäytymisen ehkäisy omaishoidon tukipalveluiden kehittäminen yleinen palvelujen kehittäminen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy

ministerinkin joka vannoo kerta toisensa jälkeen hallitusohjelman kaikkivoipaisuuteen olisi pitänyt lukea tämä kohta ainakin silloin kun hän täällä kyselytunnilla väitti reilu kuukausi sitten miten omaishoidon tukijärjestelmä niin palvelut kuin sitten tuohon tukijärjestelmään muutoinkin liittyvät ongelmat korjataan kaste rahoilla ja eipä ollut kaukana ettei hän vannonut sen nimiin että koko vanhustenhuolto laitetaan näillä kaste rahoilla järjestykseen

valiokunta pitää kaste ohjelman kaikkia osaohjelmia tärkeinä mutta pitää välttämättömänä ohjelmien sisäistä priorisointia ja kohdentamista ohjelman laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi

ministerin muuten kannattaisi lukea tämä paperi

hänen muotisanansa tänään oli tahtotila

näitä tahtotiloja alkaa olla sen verran riittävä määrä että voin vakuuttaa että keskustan eduskuntaryhmä pitää huolen että tahtotilojen perään kysellään ja jukka on äänessä

arvoisa herra puhemies

kokemukseni hallitusohjelmasta on toki vajavainen kun sitä on ensin vaan joutunut lukemaan ja sitten sitä pääsi pari kertaa kirjoittamaan mutta ensinnäkään kyllä tämäntyyppisiä lauseita joita kuntauudistuksesta hallitusohjelmaan on kirjoitettu ei ole kirjoitettu ihan pilan päiten ja toisekseen kun pääministeri julistaa omissa puheenvuoroissaan kerta toisensa jälkeen kuntauudistuksen olevan merkittävin hallituksen tämän vaalikauden rakenteellisista uudistuksista niin edustaja ahvenjär vi täytyy sanoa että oppositio olisi täysin saamaton jos näistä signaaleista ei osaisi vetää sitä johtopäätöstä että hallitus olisi tosissaan

mutta se huolihan ei ole meillä ja toivon mukaan se on aika vähällä joukolla kansanedustajia emme me ole huolissamme siitä miten hallinto järjestetään

se ei ole se meidän päällimmäinen huolemme vaan päällimmäinen huoli on ollut ja tulee olemaan miten sosiaali ja terveyspalvelut tässä maassa järjestetään

meitä on kutsuttu mukaan meitä keskustalaisia mutta se tapa jolla se on tehty on jokseenkin yksikantaan ollut sen kaltainen että tässä on meidän esityksemme ottakaa tai jättäkää

me emme lähde sellaisen hankkeen takuumiehiksi tuonne kuntiin ja maakuntiin ja tässä tapauksessa myös helsinki on kunta ja maakunta jossa onnistumisen edellytykset ovat vähintäänkin kyseenalaiset

meni kuukausi kun meille ilmoitettiin että ministerit eivät muilta kiireiltään kerkiä ja ilmoitettiin että tämä eduskunnan istuntosali on paikka jossa me tätä keskustelua käymme

saattaa muuten olla edustaja ahvenjärvi ja muut jotka tätä keskustelua kuuntelette että ennen kuin tämä harjoitus on maalissa niin jotta sitä keskustelua pystytään käymään jos ei se tästä luontevasti pikkuhiljaa ala mennä me joudumme tekemään vielä kolmannen välikysymyksen tästä samasta asiasta

asiat joita ollaan tekemässä kuulostavat hyviltä mutta kun miettii yhtään mitä tarkoittaa käytännössä se että meillä on kuntakartta kunnat antavat lausunnot niin nyt herättiin vielä muutama kuukausi sitten oltiin tilanteessa että sosiaali ja terveydenhuollon asiat järjestäminen ja rahoitus olivat vasemmalla kädellä eivätkä oikein kunnolla silläkään hoidettuina nyt on herätty siihen että jotain pitää tehdä

on tietysti helppo arvostella ja helppo kritisoida mutta jos yhtään miettii sitä marssijärjestystä jolla tämän kokoinen uudistus pitäisi tehdä niin kun täällä on puhuttu tanskasta niin tässä kohtaa voi vaikka tanskasta ottaa mallia

mietittiin kuntien tehtäviä

silloinhan kävi niin että kuntaliiton erityisestä vaateesta tuo hanke jäi loppujen lopuksi heillä tyhjäksi siirrettiin muutamia kokonaisuuden kannalta marginaalisia sinänsä tärkeitä yksittäisiä asioita kunnilta valtiolle

mutta ylipäätänsä keskustelu kuntien ja valtion välisestä työnjaosta kuntien ja valtion välisestä kustannusten jaosta rahoitusvastuusta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

pyysin tämän puheenvuoron siksi kun täällä on perätty onko keskustalla malli onko keskustalla joku vaihtoehto

se lienee tullut selväksi että tämä kuntakarttaharjoitus ei tule ratkaisemaan niitä asioita jotka meidän pitää ratkaista kun meidän tilannearviomme hallituksella ja keskustalla on jokseenkin sama

on lähipalvelut alueelliset palvelut ja vaativammat palvelut tuotetaan erityisesti sosiaali ja terveystoimen osalta joko erva alueella tai valtion toimesta

tähän asiaan liittyen ja kun täällä nyt hallitusohjelmaakin on tämänkin vuorokauden puolella jo käsitelty yksi tämän keskustelun uusista asioista oli ministeri virkkusen vastauksessa hallituksen vastauksessa eduskunnalle

peruspalveluministeri on parhaillaan asettamassa työryhmää joka tekee oman jatkotyönsä siitä miten hallitusohjelman mukainen sosiaali ja terveydenhuollon perus ja erikoistason palveluiden integraatio toteutetaan kuntien sote alueiden ja erityisvastuualueiden kesken

tässä maassa on tarvittu ja tullaan tarvitsemaan kolmella tasolla olevia palveluja

sitten meillä on ristitään se sitten terveyspiiriksi maakunnaksi sote alueeksi nä mä voivat olla toistensa synonyymejä joku taso joka on kuntien yläpuolella

ja sitten kolmas taso on se sosiaali ja terveyspalveluissa erityisen vaativaa hoitoa paremmat tai susi termospullo osa vaativia palveluja tarvitsevien valtakunnan tasoinen tai erittäin laajoilla harteilla tapahtunut toiminta

sanon sen tässä ja nyt ja sanon sen pöytäkirjaan merkittynä

me olemme odottaneet sitä esitystä ja edustaja sarkomaan väittämään että keskusta olisi pistänyt hanttiin

tähän kuntakarttaharjoitukseen on mennyt puoli vuotta sitä aikaa jota olisi pitänyt kyetä käyttämään sen työn valmisteluun paikallisella tasolla mikä on välttämätöntä jatkossa

nyt on tärkeää ja olennaista se että laaditaan aikataulu aikataulu joka pitää joka on riittävä ei vetkutteleva vaan riittävä joka ilmoitetaan kuntakentälle minkä mukaisesti uudistuksessa edetään

sanon uudemman kerran että ministeri virkkunen kuntaministeri virkkunen on ollut johdonmukainen puheissaan mutta hallituksen piiristä on tullut aivan liian monta viestiä viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana siitä mitä tuleman pitää

täällä edustaja pekkarinen puheenvuorossaan hetki sitten totesi esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksen osalta ja olen henkilökohtaisesti täsmälleen samaa mieltä että nykyisestä monikanavarahoituksesta on päästävä eroon ja se tarkoittaa sitä että ne leveämmät hartiat joille me olemme valmiit rakentamaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelut jatkossa olisi se toimija joka käyttäisi esimerkiksi nykyiset yksityisten lääkäripalvelujen ja röntgen labrapalvelujen sv korvaukset

me tarvitsemme tämän kokoluokan muutoksia ja uudistuksia ja uutta ajattelua jos me meinaamme tulevaisuudesta selvitä jos me meinaamme että me haluamme ja me haluamme pitää kiinni siitä että meillä on julkisella vallalla valtaa siinä miten sosiaali ja terveyspalvelut järjestetään

arvoisa herra puhemies

jokainen päivä on liikaa siihen että me odotamme sen todellisen uudistuksen alkamista sen todellisen uudistuksen jonka jokainen myöntää jokainen joka niitten lukujen joita ei tarvitse ennustaa niiden jotka ovat tiedossa perusteella pystyy tekemään johtopäätökset että pitää tehdä jotakin ja merkittävällä tavalla toisin kuin tähän asti on tehty

keskustalaiset ovat aitoon uudistukseen sellaiseen uudistukseen joka tehdään aidosti ja yhdessä varmuudella valmiit

arvoisa puhemies

on saatu teksti paperiin ja sen tekstin muste kuivumaan ja tietysti senkin on pystynyt viimeisten kuukausien aikana päättelemään että joillakin hallituksen ministereillä saatikka sitten joillakin yksittäisillä hallituspuolueitten kansanedustajilla on ollut niitä onnen hetkiä kun he ovat päässeet tilanteeseen jossa he ovat nähneet mahdollisuuden siihen että tämä kuntakarttaharjoitus joksi itse haluan sitä kutsua näyttäisi olevan menossa eteenpäin

mutta varsin vähän tässä edustaja ahvenjärvi on sellaisia onnellisia tähtiä että tämä tässä muodossa tällä mallilla tällä aikataululla voisi mennä maaliin saakka

tälle hankkeelle voinee sanoa vähän kevyestikin tässä kohtaa että kevyet mullat eivät riitä pitää laittaa aika raskaat mullat ja pistää se sellaiseen monttuun että sitä ei sieltä heti kohta kaiveta

sellaisia ratkaisuja joilla pyritään turvaamaan ihmisille palvelut on sitten kyse neuvola lääkäri tai vanhustenhuollon kotipalveluista

tälle hankkeelle tälle yritykselle stop ja siihen käteen jota on tarjottu siihen yhteistyön käteen hallitukselta keskusta on valmis tarttumaan

me olemme valmiit tarttumaan puhtaalta pöydältä ja viestin kuntakentälle tulee olla se että yhdessä edeten lyödään aikataulu kiinni

kunnat odottavat viestiä kehä ykkösen sisäpuolelta miten ihan oikeasti tehdä tämä harjoitus ei kevyt vaan rankemman jälkeinen minkä jälkeen tulee uusi yritys

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelmaan kirjattiin asioita jotka on toteutettu osaltaan jo tulevan vuoden budjetissa ja sinne kirjattiin paljon muutakin kuin tulevan vuoden budjettiin liittyviä asioita joita ratkotaan

kun aloitin sillä että hallitusohjelmaan kirjattiin paljon ja ensimmäisiä merkkejä näkyy myös tulevan vuoden budjetissa niin yksi asia josta on paljon ollut otsikkotasolla on se että hallitus lupaa vaalikauden aikana tehdä rakenneuudistuksia rakenneuudistuksia joita ainakin otsikkotasolla äkkiä laskien on kaksi voi olla että niitä on enemmänkin

toinen on paljon puhuttu kuntarakenneuudistus jonka nimiin on vannottu siinä kestävyysvajeen tilanteessa joka tulevaisuudessa meitä odottaa tilanteessa jossa esimerkiksi vanhustenhuolto tulee määrärahoja lisää tarvitsemaan

kuntarajat kun pistetään uuteen järjestykseen ongelmat on ratkaistu

toinen uudistus jolla on rakenteisiin menevä vaikutus ja jonka valmistelu on aivan alkumetreillään mutta on kuitenkin liikkeellä liittyy siihen miten ihmiset jaksaisivat olla pidempään työssä

tämä työurien pidentäminen niin työuran alkupäästä keskeltä kuin lopustakin on mitä kannatettavin asia

tässä kohtaa sanon semminkin kun ministeri risikko on itse paikalla olisin nämä kiitoksen sanat kyllä sanonut ilman ministerin läsnäoloakin mutta nyt nämä menevät suoraan perille että olen seurannut teidän kannanottojanne liittyen siihen miten olette patistanut työmarkkinajärjestöjä liikkeelle työurapäätösten osalta miten olette viestittänyt niin sanotulle rantalan kolmosryhmälle jonka tehtävänä on arvioida meidän eläkelainsäädäntöämme sen kannalta miten se tulevaisuudessa kestää tästä vilpittömät kiitoksen sanat

toinen asia toinen aihepiiri joka liittyy tämän rakenteellisen uudistuksen aivan ytimeen on aihe ja asia josta raamitupossa on kirjaus ja johon niin ikään ministeri risikko on ottanut kantaa ja se on se miten osatyökykyiset saadaan tässä maassa nykyistä paremmin töihin

arvoisa herra puhemies

sitten muutama sana itse tästä laista

ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemiseen ja iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annetun lain muuttamiseen tämä lakiesitys liittyy

kiitos siitä että ministeri on näihin asioihin panostanut erityisesti

sitten herra puhemies puhuin tulevasta puhuin asioista joita valmistellaan huolella joissa on kolmikantaisella valmistelulla iso merkitys

kyse on vanhuspalvelulain muuttamisesta tilanteessa jossa ensinnäkin hallitus on kertonut etsivänsä yhteensä miljardin euron edestä tehtäviä joita kunnilta karsitaan

ensinnäkin mitä ongelmaa ratkaistaan

muutama kymmenen miljoonaa silppua ja sälää väheksymättä yhtään yksittäistä asiaa solariumlaitteiden valvonnan luopumisesta alkaen

olen odottanut hänen avauksiaan

hän on tänäänkin puhunut täällä salissa tahtotiloista ja ties mistä tavoitetiloista

minä odotan sitä hetkeä kun peruspalveluministeri jolle tämä tontti kuuluu julistaa sen tahtotilan joka hänellä on asiasta josta löytyy hallitusohjelmasta hieman raaputtamalla kirjaus miten jatkossa asiat rahoitetaan esimerkiksi milloin lähtee liikkeelle monikanavaisen rahoitusjärjestelmän uudistamisen selvitystyö koska se vaatii selvitystyötä ennen päätöksentekoa

tämä vanhuspalvelulain muutos tarkoittaa ihan hyvää

ei voi olla huono tavoite se että mahdollisimman moni meistä suomalaisista ikääntyessään asuisi mahdollisimman pitkään kotona

kyse on todellisuudessa kuntien valtionosuusleikkurista

viedään euromääräisiä resursseja pois ja evääksi miten tuo käytännössä tapahtuu annetaan varsin vähän

voi myös kysyä riittävätkö henkilöstöresurssit jatkossa tämän lain voimaan tullessa siihen työhön jota pitäisi pystyä tekemään ikääntyvän ihmisen vanhan ihmisen kotona

palvelusetelin ja kotitalousvähennyksen käyttöä on voitava laajentaa jotta tuo euromäärä saadaan kasaan ja tämän lain tavoitteet toteutettua

vaalikauden alussa kataisen hallituksessa vaikuttanut peruspalveluministeri eduskunnan täysistunnoissa ja kyselytunneillakin useita kertoja lupasi omaishoitajille paljon

ylijohtaja elli aaltosen työryhmän selvitystyö työ jossa on nuotit omaishoidon tuen kriteerien yhtenäistämisestä ja omaishoitajien tukipalvelujen parantamisesta ja kehittämisestä

ei pidä myöskään unohtaa perhehoitoa sen uusia mahdollisuuksia yhtenä tapana mahdollistaa ja vähentää painetta laitoshoitoon

arvoisa herra puhemies

lähtökohtaisesti ja periaatteessa hyvä lakiesitys mutta toteutuminen on ei edes fifty sixty vaan vähintäänkin epätodennäköistä

raippapuoli tässä kyllä toteutuu